on kuitenkin niin että vaalipiirien tulee asiantuntijoidenkin mielestä vastata mahdollisimman hyvin edunvalvonta aluetta maassa

arvoisa herra puhemies

tämä olisi pitänyt antaa jo vuosi sitten ja silloin ei olisi pitänyt tehdä sitä veroelvytystä mihin hallitus sortui ja jakoi verovaroja hulvattomasti sellaisille hyvätuloisille ja varakkaille jotka eivät minkäänlaista elvytystä tarvitse

jos ajattelemme kuinka merkittävistä asioista on koko kansantaloudessa kysymys niin tietojen pitäisi olla ja pitää olla ajantasaiset ja tänä aikana niitä voidaan edellyttää

mielenkiintoista onkin kuulla jos arvoisat ministerit voisivat hieman valottaa miksi tässä ei menty pitemmälle kuin nyt on menty ja päästy

maakunnat eräät maakunnat yhdessä monet yksittäin ovat luonnollisia edunvalvonta alueita ja niiltä tulee valita kansanedustajat myös koska kansanedustajat ovat myös maakuntansa ja oman alueensa edustajia ennen kaikkea niitä sen ohella että ovat puolueidensa edustajia

mielestäni tämä kappale minkä talousvaliokunta otti tähän mietintöönsä minkä ed

on väitetty ja sanottu mikä sinänsä pitää usein paikkansakin että jos demokraattinen aluehallinto rakennetaan sille pitää myös tulla verotusoikeus jolloin on taloudellinen vastuu myös niillä joilla on päätösvalta toiminnasta

herra puhemies

muun muassa rikosoikeudellisesti lähisuhdeväkivaltaa sen estämistä ja rangaistusten kiristämistä valmisteleva työryhmä pääsi edelle siinä että kun meillä nyt ensin tehdään rikesakko ja rangaistusmääräyslainsäädäntö valmiiksi niin kuin lakivaliokunnallekin on luvattu että heti ensi keväänä pääsette sitä käsittelemään niin se lainsäädäntö luo pohjan sille uudistukselle mitä sitten sekä julkisessa että yksityisessä parkkivalvonnassa tulee tapahtumaan

hallituksen valinta oli virhe mutta nyt tilanne on hieman parempi

on syytä todellakin katsoa eteenpäin eikä kreikkaan yksistään enää vaikka sen verran totean että kreikan ongelma on nyt se että se on ajettu taloudellisesti täydelliseen pysähdystilaan ja sen mahdollisuus nousta tästä on tavattoman vaikeaa kun kaikkea leikataan koko talous pysähdytetään investoinnit pysähtyvät ja niin edelleen

uusipaavalniemi luki on tärkeä ja oli hyvä että saatiin edes se nyt tässä konditionaalimuodossa tänne

arvoisa puhemies

tosin tässä vuoden aikana syrjäytyminen on monen nuoren osalta päässyt menemään liian pitkälle ja laskut ovat pitkäaikaisia vakavia näille nuorille heidän läheisilleen ja koko yhteiskunnalle

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä yhtyy pääosin selonteon visioon ja tavoitteisiin mutta toteutuksessa haluamme olla kunnianhimoisempia kuin nykyinen hallitus

herra puhemies

voisi ajatella että esimerkiksi yhteisövero osuus siirtyisi tälle tasolle ja sitä valtionosuuksin täydennettäisiin sopivalla tavalla ja näin se vastuu myös toteutuisi

edellisillä kerroilla on yritetty vastalauseen kautta ja vastalause on tullut hylätyksi kaikkialta eli vain muutama on sitten sen takana ollut

vastaukset olivat kyllä aika ristiriitaisia kun kuulemma on erittäin hyvässä kunnossa huoltovarmuus mutta sitten on vakavia puutteita

kumpula natri muun muassa tätä osallisuutta niin kyllä ne satakunnasta valitut edustajat ovat he sitten mistä puolueesta tahansa ovat sen maakunnan vaalipiirin edustajia

haluamme olla seuraavassa hallituksessa tekemässä suomesta maailman johtavan tietoyhteiskunnan

hallitus myi ensi töikseen puolitoista vuotta sitten kemira growhown pois valtion osakkeet pois ja sen seurauksena ensin yhtiön osakkeitten arvo nousi valtavasti eli alennusmyynnillä myytiin sitten tuli irtisanomisia yhtiössä lannoitteiden hinnat nousivat hirvittävästi ja kaivokset myös menivät siinä mukana

nyt se tulee yksimielisenä tai toivon mukaan yksimielisenä kantana valiokunnan esityksen pohjalta ja vaikka se on sitten hieman lievempi kuin olisi se ehdoton ponsimuoto niin tämä on kyllä mielestäni ansiokas askel eteenpäin

arvoisa puhemies

se että se viimeinen paikka todennäköisesti voi vaihtua puolueelta toiselle ei muuta sitä etteikö osallisuus ole ihan samalla tavalla täydellistä kuin on tähänkin asti

se lainsäädäntö on myös kiireellinen mutta se edellyttää ensin tätä ensimmäistä eli rikesakko ja rangaistusmääräyslainsäädännön kuntoon saattamista

herra puhemies

vetoan pankkivaltuustoon että se toimii tämän mukaisesti eduskunnan tahdon mukaisesti tuleva pankkivaltuusto lähinnä

mitä ministeri katainen sanotte siilinjärveläisille joiden työpaikkoja mahdollisesti myitte kaivoksen myötä

mutta varoitamme kyllä siitä että tämä ei saa muodostua tuottavuusohjelman salakuljettamiseksi aluehallintoon ja siellä toimivien ihmisten työhön ja toimintaan joka on erityisen vaarallista ympäristöhallinnon osalta jos se sinne menee

mustajärvikin viittasi että kun suomen pankki kaiken kaikkiaan toimii euroopan keskuspankin sivukonttorina niin meillä ei ole tietoa euroopan keskuspankin toiminnasta juuri lainkaan

ei varmaan pelkkä kilpailu riitä pudottamaan hintoja vaan tämä kustannuskriisi on suurelta osin maataloudessa ja sitten myös koko meidän huoltovarmuudessamme tästäkin typerästä kaupasta johtuvaa työministeri katainen ja sitten siitä seuraa johtuva

todellakin silloin kun hallituksen esitys tuli oli syvästi hämmennyttävää se että ministerit irtisanoutuivat välittömästi siitä esityksestä vastakkaisilla tavoilla näiden suurten vesihankkeiden osalta

selkeydestä voidaan tietysti käydä paljon keskustelua mutta kun menee tuonne helsingin kaduille taikka vaikka nilsiään ja kysyy kuinka moni tavallinen kadunkulkija osaa sen mallin millä nykyinen kansanedustajien valinta tapahtuu ja laskenta tapahtuu niin aika harva sieltä pystyy sanomaan mitä se dhondtin järjestelmä käytännössä tarkoittaa

vaikka päivää ja sekuntia kohti

siellä tehdään kuitenkin nykyisin eurooppaa koskevat suuret linjaukset ja päätökset jotka koskettavat myös meitä

tuottavuusohjelma sinänsä on tarpeellinen se vain on tänä päivänä aivan liian jäykkä leikkuri eikä ota huomioon esimerkiksi sitä lamaa joka meillä on vakavana ongelmana päällä kautta maan

tahti on hirvittävä ja se velkaantumistilanne johon suomi päätyy vanhasenkataisen hallituksen jäljiltä on huikea

herra puhemies

vaalit ovat demokratiassa perustavaa laatua oleva tapahtuma ja luottamuksen niihin täytyy olla niin suuri kuin on vähänkin mahdollista

euroopan keskuspankki on säädetty äärettömän itsenäiseksi

te totesitte että näillä lausunnoilla valtioneuvoston lausunto mukaan lukien ei ole mitään merkitystä jos noin oikaisee hieman eli ne eivät saa määrätä mitään mutta ne on hankittava

nämä muodostavat kokonaisuuden joka on se mihin ed

tällä hetkellä suomen eduskuntavaaleja koskee suhteellisuuden raju vääristymä joka edelleen elää ja toivottavasti saadaan pian korjattua

jos se toimii väärin epätarkoituksenmukaisesti tai esimerkiksi parin suuren jäsenmaan ehdoilla niin me saatamme kärsiä siitä hyvinkin voimakkaasti

jaskari tuossa viittasi ja joka on todella suuri ja tärkeä kysymys

siellä tarvitaan myös vastuunkantajia ja poliittisten vastuunkantajien puute näkyy siinä että toiminta ei ole kansalaisten ja ihmisten näkökulmasta aina hyväksyttävää

me tiedämme vastuumme kreikalle mutta silloin kun me astumme tälle tielle minne tällä paketilla mennään niin emme tiedäkään niin tarkkaan mistä on kysymys

ja taas keskustan pääideologi ed

meillä ei tällaiseen velkaantumiseen pysyvästi ole varaa

myöntää täytyy että tämän uudistuksen yksi ongelma on tämä monimutkaisuus mutta se on tekniikkaa laskentatekniikkaa puhtaasti ja väitän että kun vaali iltana viimeinen ääni on laskettu ja saatu valtakunnalliseen laskentakeskukseen niin saman tien tietokoneet laskevat vaalituloksen valtakunnallisesti

toinen on tämä vaalirahoitus ja voi olla muitakin on myös nämä kohtuuttoman suuret vaalibudjetit jotka ovat osa tätä vaalirahoituskeskustelua

ennalta ehkäisevät toimet ovat sattumanvaraisia

rantakangas oli täysin päinvastaista mieltä

ministeri brax teillä tietysti on tapana todeta että ette puutu yksittäiseen tuomioistuimen päätökseen mutta kysyn mielipidettänne siitä kun keskisuomalaisessa tuomioistuimessa viime viikolla käsiteltiin ja ratkaistiin äärimmäisen vakava voi sanoa että iljettävä lasten seksuaalinen hyväksikäyttöjuttu

hän sanoi että valtioneuvoston lausunto on niin vahva kokonaisarvio että se menee kaikkien ympäristöarvioiden yli ja sen pitää määrätä

esimerkkinä voi sanoa että nämä stressitestit tehtiin taannoin ja osoittautui että ne olivat aika lailla huijausta tai ainakaan eivät kestä kriittistä seurantaa tai perkaamista

herra puhemies

toivon että valiokunnat käyvät tämän hyvin tarkoin läpi koska tässä yhteydessä yksityiskohtiin ei ole voinut vielä paneutua

ei ole ihme että äänestysaktiivisuus on pudonnut kun meillä on tällaisia järjestelmiä jotka eivät kestä täysin päivänvaloa eivätkä toteuta demokratiaa niin hyvin kuin sen pitäisi toteutua tässä maassa

te ette sitä täällä pysty ratkaisemaan mutta vetoan ja toivon ja uskon että eduskunta sitten lopulta tekee siitä selkeän päätöksen ettei tällainen ristiriitaisuus enää jatku

arvoisa puhemies

eurooppa euroopan unioni ja euroalue on ylivelkaantunut ja kilpailukyvytön ja tämä tilanne on äärimmäisen huolestuttava lähtökohta niille päätöksille joita nyt tehdään ja esitetään ja valmistellaan

meillähän on seurattu terveydenhuollon oikeusturvakeskus seuraa hoitotakuun toteutumista ja osittain ne alueet joilla on ongelmia ovat niitä alueita joilla meillä puuttuu hammaslääkäreitä

nyt viime aikoina näinä aikoina euroopan keskuspankin rooli tässä euron kriisissä velkakirjojen ostossa ja muissa kysymyksissä on varsin pimeässä olevaa meidän näkökulmastamme

tuo aiheutti laajan keskustelun ja kysymyksiä heräsi siitä ovatko rangaistukset kohdallaan tuollaisesta teosta

tämä voimassa oleva laki ennen tätä nyt käsittelyssä olevaa lainmuutosta on mielestäni kyllä aika selkeä loppujen lopuksi

kyllä me olemme tästä oikein tietoisia ja koko ajan teemme työtä että näin ei olis s

kolme osittain hyvässä yhteiskunnallisessa asemassa olevaa aikuista käytti erittäin ikävällä tavalla videoiden ja sitoen ja monella muulla tavalla hyväksi pieniä lapsia

en ota herra puhemies näihin hallituksen esityksiin nyt enempää kantaa vaan puhun hieman tästä van rompuyn paketista jota ollaan viemässä siis pikavauhtia eteenpäin tämän kriisin ratkaisemiseksi

itselläni ei ole näinä vuosina näitten vaalien jälkeen mitä on tämän lain voimassa ollessa käyty ollut minkäänlaisia vaikeuksia täyttää sitä lomaketta kun olen halunnut sen rehellisesti ja avoimesti täyttää

tämä kysymys on loppuun käsitelty mutta se on olisi

tämä ei ole ihan länsimaisen demokraattisen avoimen yhteiskunnan periaatteitten mukaista vaikka tietysti ymmärrämme että kaikkea ei voida ihan avoimesti levittää

herra puhemies

arvoisa herra puhemies

euroopan unionissa ja erityisesti euroalueella on vakava valuvika

tämä eilen julki tullut tapaus oli saarijärveltä ja hieman ihmetyttää viestintäministerin toteamus että hallitus ei ole lainkaan huolestunut tällaisesta tilanteesta mikä siellä on

erityisesti tulee panostaa ja etsiä ratkaisuja nuorten elämän nivelkohtien ongelmien ratkaisemiseen eli kun koulu päättyy tai uusi koulutusvaihe alkaa tai kun koulutuksen jälkeen olisi siirryttävä työelämään

siinä on aivan liian erilaisia kansantalouksia valtioita mukana ja tämä ei korjaannu näillä toimenpiteillä mitä nyt esitetään ja etsitään

arvoisa puhemies

siellä on kuitenkin merkittävä iso halli johon on tuotu myös naapurimaasta monenlaista materiaalia

siinä on syytä myös miettiä että voi olla jopa pestyä rahaa tai muuta hämärää jos ei sitä voi kertoa ja silloin täytyy kyllä mennä peilin eteen jokaisen ehdokkaan ja valitun itse

niin kotitaloudet yritykset kunnat suomen valtio kuin euroopan valtiot velkaantuivat voimakkaasti ja sen perusteella olisi tietysti syytä ollut käydä paljon tarkemmin tätä analyysiä miksi ja missä ollaan menossa ja mitä olisi tehtävä että tilanne korjautuisi

tarvitaan paljon syvemmälle meneviä muutoksia erityisesti välimeren maissa mutta myös monissa muissa unionin ja euroalueen maissa jotta luottamus palaisi

siinä on asukkaiden ja lähialueen näkökulmasta kyllä sellainen tilanne joka olisi mielestäni syytä selvittää

täällä ensimmäisessä kaikkein tärkeimmässä kohdassa todetaan että sosialidemokraattisen puolueen lähimpinä vaatimuksina ovat

herra puhemies

talousvaliokunnassa tuli täysin selväksi se että tämä on kahden kotimaisen suurketjun ja ulkomaisten ketjujen edun mukainen ratkaisu

en tiedä kuuluuko se nyt viestintäministerille kun siellä viestimasto on lähistöllä

ja ihmettelen sitä että oikeusministeriö ei silloin kun se sai nuo vaalirahoitusilmoitukset valituilta viime eduskuntavaalien jälkeen toiminut muuta kuin postikonttorina

ja luottamus on nyt hukassa ja sen löytämiseen eivät nämä keinot välttämättä riitä mutta jotakin toki on tehtävä

se on eduskunnan harkinnassa

nyt on oltu selkä seinää vasten sammuttamassa niitä tulipaloja joita on syntynyt siellä täällä ja aina sanottu vain että muuta vaihtoehtoa ei ole kuin sosialisoida vastuut ja pelastaa pääoman omistajien edut jopa ylisuuret korot

mutta ei se että on varajärjestelmät olemassa kyllä tätä ongelmaa anna aihetta poistaa päiväjärjestyksestä

sen sijaan suomen yrittäjät erikoiskaupan liitto ja naisyrittäjien liitto vastustivat yksiselitteisesti ja eivät ne nyt omia etujaan vastaan puhu

he ovat siis alaikäisiä ja heille voitaisiin silloin kun oppivelvollisuus on päättynyt säätää jonkintapainen opiskeluvelvollisuus tulevaa elämää ja ammattia varten

van rompuyn työryhmän esitys merkitsee sitä että eu komissio ottaisi merkittävän roolin jäsenmaiden budjettitaloudesta

ei ainakaan tämä laki joka on voimassa kiellä ministeriötä pyytämästä niitä tarkennuksia jotka selkeästi olisi edellytettävä niistä ilmoituksista joissa oli monen tuhannen euron könttäsumma ilman tietoa siitä mistä se on saatu

eikö hallitus todellakaan aio millään lailla joko puolustusministeriö viestintäministeriö tai oikeusministeriö selvittää tätä tapausta ja sen taustoja

salainen äänestys

tämä olisi mielestäni vastuullista yhteiskunnan taholta

tätä on vaikea hyväksyä ja ymmärtää

nyt heille on vapaaehtoista joko jäädä työttömyyteen ulkopuolelle yhteiskunnan tai sitten lähteä opiskelemaan tai töihin

totean että esimerkiksi sosialidemokraatit ovat nyt viime aikoina paljon puhuneet ja täälläkin sinänsä ihan asiaa siitä että vastuuta pankeille ja sijoittajille pitää panna voimakkaasti mutta kun sitä perimmäisiään myöten tutkii niin se ei taida olla sittenkään vaihtoehto tässä tilanteessa vapaassa markkinataloudessa

tässä on nyt puheenvuoroissa tullut tämä vakava talviongelma eli meidän energiahuolto on haavoittuva nimenomaan kovilla pakkasilla ja niin kuin edustaja turunen totesi niin meillä oli hyvää onnea tänäkin talvena että selvisimme niistä

aivan samat perusteet mitä täällä on kuultu tämän hankkeen vastustamiseksi ovat edustajat kiviniemi leppä ja rantakangas kirjoittaneet tasan yhdeksän vuotta sitten vastalauseeseen

ilmeistä on että siihen aikaan kun eduskunta saa hallituksen esityksen seuraavan vuoden talousarviosta se lähetetään myös brysseliin tutkittavaksi ja sieltä tulevat ohjeet joiden mukaan se budjetti on laadittava tai tasapainotettava

herra puhemies

tällaisessa tilanteessa näkisin että ministeriön olisi pitänyt voida pyytää tarkennus ja jos sitten tarkennusta ei tule sitten pistää siitä maininta nettisivuille että ei ole pyynnöstä tarkistettu

tähän liittyi myös se että yksi tekijä oli ainakin aikaisemmin ollut lasten kanssa työssä semmoisessa paikassa jossa oli lapsia hoidossa

lukekaa oma vastalauseenne ja pohtikaa onko linja muuttunut on minun tulkintani mukaan muuttunut sataprosenttisesti

arvoisa puhemies

minun kysymykseni liittyy vielä energia asian hoitamiseen

eli tämä huoltovarmuus ja teollisuuden ja myös kansalaisten energiansaannin turvaaminen on todella tärkeä kysymys ja sen osana on yhtä tärkeää se miten se energia tuotetaan

ministeri pekkarinen oli yhdeksän vuotta sitten keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja vaati ankarasti täällä ryhmäkurista vapaita käsiä

mutta tänä päivänä arvoisat toverit sosialidemokraattitoverit tänä päivänä suhteellisuus ei toteudu

ydinvoimapäätös käsitellään eduskunnassa mutta tämä kansallisen uusiutuvan energian toimintasuunnitelma annetaan eu komissiolle kesäkuun loppuun mennessä

toisaalta sitten paljon on noussut esille vaatimuksia näistä hoitotoimenpiteistä näissä tapauksissa pakkohoitomenettelystä

periaatteessa hyvä näin mutta se vie merkittävästi valtaa pois täältä kansalliselta tasolta

markkinat rankaisevat sitä kautta kuitenkin heti koroilla ja lainojen saatavuuden kiristämisellä ja tätä kautta vaikeudet vain kasvavat

on käyty keskustelua myös siitä keitä tämä on eniten koskenut

meidän on fossiilisista polttoaineista siirryttävä uusiutuvaan hyvin voimakkaasti ja tässä hallitus on hienosti oikeilla linjoilla hallitusohjelman mukaisesti